uskon että kun meillä on myöskin hallituspuolueista kansanedustajia joilla on myös keskeinen asema valtioneuvoston toimissa näiden ilmastolain allekirjoittajien joukossa niin tämä asia menee eteenpäin

lehti viittasi tällaiseen voiton rajattomaan tavoitteluun markkinoilla ja mihin se voi johtaa miten hyviin asioihin

näin ollen on tietysti hiukan valitettavaa että täällä salissa ei tällä hetkellä ole kovin paljon mahdollisuutta keskustella tästä asiasta

kaiken kaikkiaan meillä on ongelma

jaskari painotti esimerkiksi rakennuspuolen suuntaan tehtyjä hallituksen esityksiä joita on aika monta kappaletta mutta kun ympäristövaliokunta ne käsitteli mietinnössä yleensä luki etteivät ne ole riittäviä vaan tarvitaan enemmän tehokkaita nopeammin vaikuttavia

potilailla on liian kalliit lääkkeet

mutta tämä viittaus vielä näihin uskonnollisiin näkemyksiin tässä kohdassa on vähän hatara koska kuitenkin on kysymys siitä tomumajasta mikä tässä on tullut jo esille

tällä hetkellä sitä voiton rajatonta tavoittelua kutsutaan myös taloudelliseksi lamaksi sitä voiton rajatonta tavoittelua jotain joka nyt ehkä lähti yhdysvalloista tällä kertaa mutta joka myös tietysti pesii kaikkialla siellä missä taloudellinen ajattelu lähtee tällaisesta lähtöruudusta

tietysti lääketeollisuus maksimoi voittoja

mauri salo

tarvitsemme yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi lisää tuloja ja vakautta

mutta kaiken kaikkiaan potilaan omavastuuosuuden tulevaisuudessa tapahtuva tarkastelu on tärkeätä

toisaalta pääministeri mari kiviniemi on ilmoittanut täälläkin että näin ei ole ja tässä on selvä ristiriita

silloin pitää verotusta suunnata sinne missä on veronmaksukykyä ja lopettaa hyvätuloisten ihmisten paapominen verotusta hellittämällä ja helpottamalla

se on vaikea asia se myönnetään mutta ei ole kylliksi tehty eikä hallitukselta ole vielä kylliksi tullut hyviä ehdotuksia

toivon vain että tulevaisuus on lähellä

mutta sitten juuri tämä mihinkä täällä viitattiin tässä edellisessä puheenvuorossa

perkiö haluaisin kysyä missä teidän kuuluisat kokoomuslaiset korvanne ovat olleet ympäristövaliokunnassa

mielestäni ja ehkä ministeri anttila muistaa tästä asiasta on kyllä keskusteltu aikaisemminkin myös ministeri korkeaojan aikana että se poistettaisiin tai pienennettäisiin mahdollisimman minimiin

suomi on puhumassa myös eduskunnalle ikään kuin epäselvästi

siis toiminta päivystyspoliklinikalla tällainen kysyminen ja selvittely on tärkeää ja kyllä se vaatii hiukan lisää koulutusta

se ei ole oikea tapa kun samaan aikaan verotus kaatuu nimenomaan niiden päälle jotka ovat pienituloisia

sitten todella tuo työttömyyskysymys

ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja pertti salolainen wwfn edustajana kävi hyvin perusteellisesti kertomassa miksi ei pidä tätä hallituksen esitystä hyväksyä lisätä siihen volyymiltaan moninkertainen uusi hotelli

maanosamme globaalin kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen on unionin tärkeimpiä ellen sanoisi tärkein tehtävä myös tulevaisuudessa

se on aivan kohtuutonta ja todella ikävällä tavalla toimiva esimerkki näistä asioista

mitä tulee ilveskantoihin niin kaakkois suomessa mielestäni arvioidaan sillä tavalla yläkanttiin että metsästyslupia on annettu aivan liian paljon nyt ilveksenmetsästykseen

kerola puheenjohtajana ollut ja on edelleen edistää

jos se ei ole kohdallaan potilas menehtyy tai ainakin voi huonommin

yleiskeskustelu on nyt päätynyt tähän ryhdytään jos ottaa sen käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksen syksyiseen vihan myöskin tässä mietinnön mukaisen r

ehdottomasti ilmastonmuutoksen torjunta on se unionin kaikkein tärkein tehtävä ja minun näkökulmastani eu lunastaa olemassaolonsa ainoastaan hyvällä ympäristö ja ilmastopolitiikalla

kuitenkin vaaleihinkin on vielä varsin pitkä aika runsas kuukausi ja sinä aikana ehkä sitten tämä tilanne selkeytyy mutta tänään tässä äänestyksessä ed

yrttiahon puheenvuorossa että pääomaveron jälkeenjääneisyys eurooppalaisesta keskitasosta merkitsee suomelle useamman miljardin saamatta jääneitä tuloja

täällä mainittiin yksityiset sosiaalilaitokset

me tiedämme pieksämäeltä kun se kunta oli vielä sillä nimellä hyvin ikäviä esimerkkejä vanhusten hoitolaitoksesta joka oli kilpailutuksen jälkeen otettu palvelujen antajaksi

eduskunta yhtyi vai

jälleen kysymme resurssien perään

kun me kuulimme täällä ministeri pekkarisen puheenvuoron jossa hän totesi miten hän on ollut pahoillaan erään mepin toiminnan vuoksi niin ymmärrän näin että tuo meppi on arvostellut ministeri pekkarista siitä että hän on muuttanut eun ilmastopolitiikkaa huonompaan suuntaan

eun lakialoitteen säätyvän hakemuksen hylkäämistä tämä on lakkien tekemisessä ja onnittelen ed

arhinmäen tekemästä ehdotuksesta siirtyä päiväjärjestykseen varmasti sitten ainakin tämän päivän osalta selviää mitkä ovat eri eduskuntaryhmien jäsenten kannat

seurujärvikin totesi tarkastella kriittisesti

ja mitä tulee taas näiden luontoreittien kuntoon mihinkä ministeri viittasi niin metsähallitukselle ne kuuluvat

terveydenhoidon kohdalla mielestäni yhteiskunnan omien palvelujen prioriteetti on tärkeä säilyttää

arvoisa rouva puhemies

tässä on uutena hyvin tärkeänä asiana siis merialueiden ekosysteemien hoitaminen lajiensuojelu luonnon monimuotoisuuden suojelu johonka kuuluu kalastuksen ja erilaisen meripohjaeläimistön ja ekologisten kokonaisuuksien hoidon lisäksi myöskin niinkin tärkeä osatekijä kuin merinisäkkäiden suojelu

ei ole mitään järkeä vain perustella sillä että meidän pitää vaikuttaa eu politiikkaan vaan on katsottava myös mihin suuntaan ja se puhemies joulukuun eurooppa neuvoston päätös oli heikennys eun johtavassa asiassa

arvoisa herra puhemies

me tällä hetkellä tiedämme että keinot jotka euroopan unioni on valinnut tähän talouden tervehdyttämiseen ovat eläkeiän nostaminen paikallinen työehtosopimusmenettely ja tasaveroihin siirtyminen

tiedämme myös miten taloudellisesti kiinnostavaa terveydenhoidon yksityistäminen on ja miten menestyksellistä ja tuloksellista kun katsomme yksityisten yritysten jotka tällä alueella toimivat johtajien tuloksia esimerkiksi verotuksesta todella huikeita tuloja

silloin suomi heräsi

tarja tallqvistin vastalausetta joka liittyy yhteen lausumaehdotukseen ja sen sanamuotoon

kysyttiin miksi näin on tapahtunut

ihmiset jakoivat surua keskenään

ihmeteltiin mahdollisuutta että tällaisella nuorella miehellä on aseenkantolupa sen tyyppiseen aseeseen

mutta suuressa mitassa tämä hallituksen esitys käsiteltiin valiokunnassa hyvin tarkkaan tiukasti asiantuntijoita laajasti kuullen ja lopputulos on myös minun mielestäni ihan hyvä

tällöin on selvää että nämä keinot eivät ole sen kaltaisia että voimme niitä tukea

tämän mahdollisuuden ihmettelyn lisäksi haluttiin toimintaa haluttiin tekoja siksi että voitaisiin estää mahdollisimman pitkälti tällaisen asian toistuminen

tämä on myös välimeren lainsäädäntöä ja siellä sitten on myös omat ongelmansa niin kuin eun merialueilla muuallakin on vastaavan tyyppisiä ongelmia kuin itämeren alueella

arvoisa puhemies

ne koituvat siitä voitosta joka lisätään hintaan minkä kunnat ja kuntalaiset sitten maksavat

eläkeiän nostaminen ei ole sellaista yleinen sopimusmahdollisuus on säilytettävä ja tuloja on verotettava veronmaksukyvyn mukaan

sen otsikossa lukee

nyt on kaksi kertaa tapahtunut ja silloiset ajat ovat taas unohtuneet

tämä ei ole tervettä se ei sovi mielestäni myöskään siihen eetokseen mikä terveydenhoidossa on ja muun muassa lääkäreiden vanhin arkkiatrimme on tähän ongelmaan kiinnittänyt huomiota nimenomaan pörssiyhtiöiden osalta

täällä valtiovarainministeri totesi omassa puheenvuorossaan että talous on sumuista ja hän on sitten pysäyttänyt valtiolaivan että ei vain tapahtuisi mitään yllättävää

olemme tässä vesiensuojeluasiassa edistymässä tosin liian hitaasti

markkinoiden ehdoilla tuodaan liberalistista oikeistolaista politiikkaa nyt eun kautta myös suomen käytäntöihin

hyvin paljon puhuttiin siitä kenellä on ja töistä puoli kuka saa jätehuollon järjestämistä koskevan vastuun

mustajärvi on sitä unohtanut mutta se on unohtunut noin yleisesti ottaen ja näin ollen tämä vastavaikutus joka on ollut tätä lupausta se teki

me tiedämme jo täällä ed

tämä ei sovi ja tästä on nyt ihmisillä mahdollisuus huhtikuun vaaleissa sanoa oma käsityksensä

haja asutusalueiden jätevesiongelma on ratkeamassa varmasti eduskunnassa eduskunnan ympäristövaliokunnassa ja nämä asiat menevät pikkuhiljaa oikeaan suuntaan

se oli ikään kuin se keskustelun keskeisin asia hyvin pitkälti jolloinka mielestäni puhuttiin enemmänkin lillukanvarsista kuin itse asiasta

toivottavasti ei toteudu tämä pelko siitä että ihmisiä masentaa epäselvyys tämä euroopan unionin asioiden huono läpinäkyvyys ja se johtaa vähäiseen äänestykseen osallistumiseen

kunnilla on ongelmia tietysti lääkäreiden ja palvelujen hankkimisessa mutta nämä ongelmat on ratkaistava muulla tavalla kuin purkamalla kuntien mahdollisuutta itse päättää ja myöskin itse tarjota terveydenhoidon palvelut

kela tulee säilyttää eduskunnan alaisena laitoksena

mutta riittääkö aika ja mikä on tämä aikajänne ja miten pahaan tilaan itämeri ehtii joutua ennen kuin saamme vaikuttavia toimenpiteitä aikaan

se ei ole nyt niin tärkeä asia kuitenkaan ovatko ne kunnat vaiko joku yksityinen yritys jolla on jätehuollon järjestämistä koskeva vastuu

asian tausta on ongelmallinen

suurin osa biopolttoaineista mitä nyt tuotetaan esimerkiksi biodiesel tulee öljypalmuviljelmiltä

tästä on kysymys hyvin paljolti

se ei ole kuitenkaan niin iso asia kuin on etusijajärjestys eli se että pitäisi ensisijaisesti vähentää jätteen syntyä toiseksi lisätä sen uudelleenkäyttöä kolmanneksi lisätä uuden eikä tuo kolmanneksi materiaalin kierrätystä materiaalinkierrätystä ja sitten vasta neljännellä sijalla tulee poltto ja sen jälkeen kaatopaikkasijoittaminen

neste oil oyj on keskeisin ehkä suurin yksittäinen toimija ja varmasti onkin suurin yksittäinen toimija liikennepolttoaineiden kohdalla

ympäristönäkökohtiin tämä selonteko kiinnittää myös huomiota

joka tapauksessa tämänkin päivän kuullun perusteella tämä välikysymyskeskustelu avaa kuitenkin kysymystä siitä mikä on suomen näkökulma näiden takausten kasvattamisen suuntaan siitä huolimatta että meillä on nyt kaksi totuutta tällä hetkellä

lopuksi haluaisin sen vanhan ongelman nostaa esiin eli työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn

on todella edelleen kummallisia erittäin kummallisia tapauksia jotka pysyvät jatkuvasti siellä hylätyllä raiteella kun ovat kerran sinne joutuneet ja potilaat joilla ei ole enää mahdollisuutta hankkia ammatillaan tai siihen verrattavissa olevalla työllä kohtuudella itselleen toimeentuloa vain yksinkertaisesti syrjäytetään eläköitymismahdollisuuden ulkopuolelle työkyvyttömyyseläkettä ei heille myönnetä ja he kiertävät tätä valituskehää myös vakuutusoikeudessa jossa valituksen käsittelyaika on myöskin yli vuoden mittainen

pertti virtasen kanssa asiapuolelle ja linjalle siinä mielessä että jos kysytään sitä mikä on maisteritutkinnon arvo sinänsä jos se on amk maisteri tai yliopistotutkinnon tehnyt maisteri niin olen toki sitä mieltä että tiedekorkeakoulun maisteritutkinto on tyypiltään toinen

sköldvikissä sillä on tuotantolaitos toinen euroopassa ja tämä linja on nimenomaan lisääntyvän tuotannon linja

sen pitäisi ainakin olla ja varmasti onkin koska amk joka tapauksessa on ammattiin tähtäävä koulutus joka ei sisällä sillä tavalla teoreettista tietoa joka johtaa esimerkiksi tieteen tekemisen polulle

hiilidioksiditaseeseen elinkaariajattelu ja sen soveltaminen vaikuttavat tietysti myös luonnonvarojen käyttöä hillitsevästi

tuotannossa ei olisi mitään ongelmaa jos öljypalmua voitaisiin kestävällä tavalla käyttää mutta nämä erilaiset sertifikaatiosysteemit eivät toimi

niissä nimenomaan painotetaan kierrätystavoitteita ja niiden toteuttamista ja kiristämisvelvoitetta biojätteen osalta ja yhdyskuntajätteen osalta yleensäkin

näiden faktoreiden näiden tekijöiden hallitseminen vaatii tietysti kunnilta ja hankinnan suorittajilta osaamista

mitä enemmän käytetään sertifioitua öljypalmua sitä enemmän hakataan sademetsiä sitä enemmän avataan uusia öljypalmuplantaaseja sitä enemmän ilmakehään vapautuu hiilidioksidia näiltä plantaaseilta ja metsähävityksen johdosta

tässähän aikaisemmin olemme samalla tavalla keskustelleet eduskunnassa siitä kuinka paljon amk on tiedekorkeakoulun kanssa saman kaltainen tai erilainen

ministeri linden tuotteko te tai tuoko ministeriönne hallitusneuvotteluihin esitystä ylen rahoituksen mahdollisista malleista ensi vaalikaudella

ministeri cronberg ollessaan täällä mainitsi myös euroopan unionin vielä puutteellisen ympäristönäkökohtien huomioimisen

mielestäni sen pitäisi olla erilainen siis ei saman kaltainen

toivon mukaan suomessa myös valtioneuvoston toimenpiteet suuntautuvat eussa siihen suuntaan että me edistämme ympäristönäkökohtien parempaa huomioimista eun säädöksiä laadittaessa

sumuvuori puhutte lämpimästi joukkoliikenteen puolesta ja teette juuri päinvastoin

samalla perusteella esimerkiksi viro perustelee oman palavan kivensä käyttöä

niin kuin täällä ed

arvoisa puhemies

mustajärvi totesi kunnia teille

eteenpäin toki on menty mutta ongelma hankinnoissa on edelleenkin se että meillä ei ole kyllin pitkälle kehittynyttä tarjouspyyntökokemusta osaamista siinä

loput ovatkin sitten opposition nimenomaan vasemmisto opposition kansanedustajia jotka täällä ovat eli asia ei kovin paljon kiinnosta

kysyn teiltä arvoisat ministerit mitä mieltä olette tämän päivän helsingin sanomien matti virtasen näkökulmista tähän asiaan